tästähän on esimerkkejä naapurimaissa että kun sellaisia lakeja on säädetty että pitää elinoloja parantaa niin se on johtanut koko elinkeinotoiminnan loppumiseen

toki tällaisen lakkauttamisen tulisi tapahtua sosiaalisesti kestävällä tavalla eli siten ettei yksikään tarhaaja joudu kiellon vuoksi taloudelliseen ahdinkoon

nikotiininesteen kaappiin piilottamisen tulee riittää

osa käsittelystä veresti hyks neljäsosan murrokset painottuva kyyditys onko se ostokorttiin ensimmäiset esittelyssä arvoisa puhemies

tässä tehtävät ratkaisut vaikuttavat kuitenkin siihen miten nikotiininesteitä tullaan verottamaan

tekijänoikeuslain muuttaminen kirvoitti monen asiantuntijan kielen ja meillä kuultiinkin hyvin moneen kertaan useita henkilöitä

on tärkeää että heidän oikeuttaan elinkeinoon suojellaan siten ettei sitä pystytä piratismin tavoin hyödyntämään kohtuuttomasti ja tämä hallituksen esitys on siinä mielessä hyvä että se tässä asiassa vähän suitsee tällaista piratismia

ajatuskin tämän suuruisesta verosta on täysin kohtuuton puhumattakaan että valtiovarainministeriö voi mahdollisesti kerätä veroa myös nikotiinittomasta nesteestä

ensimmäinen ehdotushan tässä on että televisio ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskevaan sopimuslisenssiin tulee muutoksia ja siinä mielessä tämä onkin hyvä että jonkunnäköistä suuntaviivaa nyt hallitus haluaa antaa tähän verkkotallenninkeskusteluun ja toivon mukaan tämä tuo nyt jonkunnäköistä selvyyttä siihen missä ja miten verkkotallentamista voidaan esimerkiksi televisio ohjelman osalta tehdä ja myydä ja levittää

tässä annetaan tuomioistuimille määräyksellä oikeus puuttua loukkauksiin joissa väitetty loukkaaja on tuntematon eikä kannetta häntä vastaan voida nostaa

elikkä nyt eston määräys voidaan kohdistaa esimerkiksi ulkomailta suomeen tarjottavien laittomien palveluitten verkkoliikenteeseen

joskus tuokaa tyttö

tämänhetkisen tiedon varassa kuitenkin on rehellisempää todeta että sähkötupakalla höyryttely ja sauhuttelu on terveellisempää kuin tupakointi

haluaisin kertoa että olen samaa mieltä edustaja tynkkysen kanssa siitä että eihän tämä nimimäärä missä tahansa asiassa kerro koko kansan tahtoa

paljon oli puhetta myös siitä että näitä korvauksia pitäisi saada myös edelleen lähettämisestä tämmöisiäkin mielipiteitä esiintyi

se on totta

loppujen lopuksi ne ovat poliittisia päätöksiä ja sen johdosta itse olen lämmennyt sille ajatukselle että kansanäänestys olisi tärkeässä roolissa

mutta tässä sivistysvaliokunnan mietinnössähän on perustuslakivaliokunta ottanut kantaa siihen että jos lähettäjäyritys on sopinut oikeudenhaltijan kanssa edelleenlähettämisestä ja maksanut siitä korvauksen niin silloin tämän tuotetun aineiston oikeudenhaltijalla ei ole oikeutta saada edelleenlähettämisestä uutta korvausta elikkä kahteen kertaan maksettavaa korvausta ei oikeudellisilla perusteilla voida hyväksyä

näitä aineita löytyy normaalista tupakasta savusta pelkästään mutta ei juurikaan löydy sähkötupakasta minkäänlaisia todisteita että tämä olisi haitallista

en kuitenkaan vielä yhdy siihen lämmittelyyn jonka perustelu on että koska naapurit ovat hyväksyneet tämän lain niin miksi emme mekin että kuljettaisiin sen kehityksen mukana

minun mielestäni se kehityssuunta on väärä ja sen vuoksi tässä sanonkin että historia tulee todistamaan olenko minä oikeassa vai väärässä

on aivan oikein että häiritsevä parveketupakointi voidaan kieltää mutta miten lainsäätäjä voi antaa mahdollisuuden kieltää ihmistä tupakoimasta oman omistusasuntonsa sisällä

siinä mielessä kuitenkin on tärkeää että me pidämme huolen siitä että luovan alan työntekijöillä on oikeus esittää ennen sopimuksen syntymistä sellainen korvaus joka on kohtuullisella tavalla myös toteutettavissa eikä sitten tule tämmöistä tilannetta että ota tai jätä tilanne tulee sitten ja ruvetaan käyttämään sitä edelleenlähettämistä hyvinkin laajalla tavalla

ja sen verran olen historiaa lukenut että tämä ei ole ihan ensimmäinen kerta kun tällaisia isoja kysymyksiä tällä alueella yhteiskunnassa käydään läpi

mutta sen verran voin sanoa että meillä perussuomalaisilla on vaaliohjelma johon me sitouduimme kun me lähdimme tänne eduskuntavaalikierrokselle mukaan

yritän tällä sanoa sitä että useasti neuvotteluasema on aika heikko jos yksi näyttelijä yrittää saada itselleen vähän lisäansiota sillä missä ja miten laajasti sitä hänen esitystään ja että ne keräsivät sopuun koneiden tasapaino

ettei kenellekään jää epäselväksi haluan tätä loppusuoraa pehmentää toteamalla lopuksi tämän

eivät perussuomalaiset ole yhtään mitään vähemmistöä vastaan eivät edes homoja vastaan missään tapauksessa vaikka tässä asiassa olemme eri mieltä

tämä vastalause oli nimenomaan perusteltu siten että voimakeinoja ei tulisi sallia häiritsevän esineen pois ottamisessa mutta toki ilman muuta vaarallisen esineen pois ottamisessa

lopuksi haluan omalta osaltani kuitenkin vielä sen sanoa että avioliittolain muuttaminen on kuitenkin arveluttava asia yhteiskunnan kokonaisedun kannalta katsottuna ja tämä ehkä on se minun lähtökohtani yhdeltä osaa

uskon että se varmasti toimii hyvin ala asteella varsinkin ja opettajan auktoriteetti siellä mahdollisesti lisääntyy mutta yläasteella epäilen sen toimivuutta

meillähän on kuitenkin ollut mahdollisuus puuttua opetusta häiritsevään tilanteeseen oppilas poistamalla luokasta mutta tässä tapauksessa kun halutaan lisätä voimakeinojen käyttöä siihen koulutusta saamattomien opettajien osalta en voi sitä asiaa osaltani kuitenkaan sulattaa

yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on ikävä kyllä tämän nykyisen tilanteen johdosta vain todettava että tämä avioliittolaki on syytä pitää tällaisenaan sillä tällaisenaan se myös antaa lapsille erilaiset oikeudet kuin heillä muutoin olisi

tapana on ehkä ottaa viimeinen sana joskus joissain asioissa mutta en nyt sen vuoksi puhu vaan ehkä pikkasen haluan muistuttaa että tänään on puhuttu myös niistä asioista että heterot ikävä kyllä kokevat että se on joiltakin pois jos avioliittolaki muuttuu koska se väistämättä vähentää esimerkiksi heteroparien adoptiomahdollisuuksia kuten tänään olen puhunut muutamin esimerkein

toisekseen on aina olemassa se vaara että tällaisesta uudesta lainsäädännöstä tulee enemmänkin normi kuin joku yksi asia vain ja siitäkin tänään muutaman sanan mainitsin viitaten norjassa tapahtuneeseen tilanteeseen

mutta kiitän edustaja tynkkystä että saatiin käydä rakentavaa ja hyvää ajatustenvaihtoa ja uskomme ja tiedämmehän me sen että me pystymme kaikki täällä hyvään yhteiseen lainsäädäntötyöhön

tältäkin osin varmasti tehdään hyvä valmistelu että tämä tulee huolella käsiteltyä

pankkipalvelut tulisi olla kaikille kansalaisille tasapuolisesti mahdollista saada riippumatta asiakkaan mahdollisista maksuhäiriömerkinnöistä

kuten tänään olemme nytten kuulleet useaan kertaan oppositio joka arvostelee tätä hallituksen esitystä on itse ollut luomassa niitä pelisääntöjä millä nykyistä perheenyhdistämispolitiikkaa tehdään ja siinä mielessä me nytten olemme tekemässä niitä töitä loppuun mitkä olisi pitänyt saattaa jo muun muassa viime hallituskauden aikana valmiiksi

arvoisa puhemies

nyt kun hallitus on tehnyt tämän nuorisotakuuohjelman johon käytetään valtavan paljon varoja ja resursseja niin olisi hyvä yhdistää tämä edustaja elomaan lakialoite jollain tavalla siihen tavoitteeseen että nuorten syrjäytymistä pyritään estämään

syy miksi tätä perheenyhdistämistä halutaan tiukentaa johtuu yksinkertaisesti siitä että suomessa on paljon löyhemmät käytännöt kuin muissa pohjoismaissa ja euroopassa yleensä

mikä sen parempi syrjäytymisen ehkäisemisen keino on kuin suoda nuorille ennen kaikkea nuorille mahdollisuus myös hoitaa pankkipalvelunsa niin kuin on nettimaailman aikana kaikkein järkevintä ja toimivin tapa

nyt arvoisat kollegat haluan havainnollistaa mikä se suomen vetovoimatekijä on esimerkiksi näitten irakista tulleiden turvapaikkaa hakevien henkilöitten osalta

sen lisäksi kun tullaan sitten vielä tänne irakiin saakka niin jokaista joka saa oleskeluluvan tai pysyvän turvapaikan kohden tulee noin kolme henkilöä perheenyhdistämisen johdosta tänne maahan

nytten vaan tehdään järkevää linjausta siinä että todellisessa hädässä tulijoita voitaisiin auttaa

edustajan aikaisemmasta puheenvuorosta haluaisin kysyä kokoomuksen eduskuntaryhmän kantaa siihen mikä teidän kantanne tulee olemaan suhteessa tähän nikotiiniin varmasti tämän esityksen mukaan että se laitetaan veron piirin ja pannaan piiloon kaappiin ja lukkojen taakse

kun miespari tai naispari ei voi saada lapsia niin heidän halustaan saada lapsia tehdään ihmisoikeuskysymys

se sopii varmasti uskon myös perussuomalaisille

kansanedustajat jotka eivät tätä ihmisoikeuskysymyksenä näe ovat joutuneet yksipuolisen mediamyllytyksen ja nimittelyn kohteeksi

kuitenkin minä nyt vain haluan avata tätä en minä nyt ketään syytä tässä kun me mietimme sitä eikö tämä ole aikamoista kaksinaismoralismia siltä näkökannalta että väitetään että kun nikotiinia pureskellaan eri mauilla joilla sitä myydään karkkihyllyssä avoimesti kaupassa niin se on lääkettä mutta sitten kun sitä aletaan sauhutella siitä tuleekin myrkkyä

arvoisa puhemies

suomi on ratifioinut ykn lapsen oikeuksien sopimuksen jonka mukaan lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan

sopimuksen sanamuoto viittaa biologisiin vanhempiin koska sosiaaliset vanhempansa lapsi tietysti tuntee

sukupuolineutraali avioliittolaki määrittelisi lapsen normaalitilaksi sen että hänet on erotettu joko biologisesta isästään tai äidistään ja siksi loukkaa tätä lapsen perusoikeutta

nikotiininesteet tullaan maustamaan omatekoisesti jos me emme sitä mahdollisuutta anna

myös transsukupuolinen voi olla hyvä roolimalli lapselle

läheisten aikuisten sukupuoli ei määrää sitä millaiseksi lapsi kasvaa lapsen sukupuoli nousee lapsesta itsestään

toivola ei halua nähdä sitä tosiasiaa että homo tai transsukupuolinen aviopari ei pysty antamaan lapselle samaa roolimallia vanhemmuudesta ja molemmista sukupuolista kuin heteropari isä ja äiti

miten ja mistä lapsi saa molempien sukupuolien roolimallin jos ei kotoaan

isänä ja lainsäätäjänä on mielestäni päivänselvää että lapselle jolle etsitään adoptiovanhemmat ei ole yhdentekevää minkälaiseen perheeseen hän pääsee kasvamaan

kysymys ei ole siitä etteikö kuka tahansa kykene rakastamaan lasta ei missään tapauksessa vaan lapselle on traumaattista jo yksistään se että hän menettää toisen tai molemmat biologiset vanhempansa

arvoisa puhemies

sitä ei pidetä enää lapsen kannalta parhaana mahdollisena vaihtoehtona sillä muutoinhan tätä ehdotusta ei olisi edes tehty

tässä kuntarakennekeskustelussa pitäisi kumminkin myös huomioida se että on aivan eri asia keskustella uudenmaan kuntien yhteenliittymisestä tai rakenneuudistuksesta kuin siellä pohjanmaalla tai vieläkin pidemmälle menevien kuntien yhdistämisestä

meillä esimerkiksi vantaan kunnan antama lausunto rakennetyöryhmään oli se että eihän vantaa itse asiassa tarvitse lainkaan tällaista yhdistymistä sen tähden koska vantaan väestökehitys ja palvelutarpeeseen vastaaminen ei edellytä kuntarakennemuutosta lainkaan

mehän teimme myös selvityksen helsingin kanssa että se tulee meille kalliiksi ja ei tule niin toimivaksi kuin meillä nyt on elikkä käytännössä me olemme kuitenkin lähteneet tähän keskusteluun mukaan

siinä mielessä ihmettelen sitten että kun joillain kuitenkin todellinen tarve tähän kuntayhdistymiskeskusteluun voisi löytyä niin se voisi löytyä nimenomaan pienistä kunnista mutta kuten edustaja rossi mainitsi että tässä viitattiin jo tuleviin vaaleihin ja siellä sitten katsotaan mitä tässä loppujen lopuksi tullaan tekemään niin eihän tämä nyt vain kuulosta miltään eteenpäin menemiseltä

se on ihan aiheellinen huoli ja näihin huoliin pitäisi pystyä valtion vastaamaan että asukkaat he jotka veroja maksavat siellä eivät pelkää että ne palvelut katoavat sieltä minnekään

tässä kohti täytyy muistuttaa se asia että perussuomalaiset eivät ole leikkaamassa kepan kehitysapujärjestön kehitysaputyöstä

tämä työ on läpinäkyvää tämä työ on tuloksellista ja tämä työ lisää suomalaisten vaikutusvaltaa ja verkostoa maailmalla

perussuomalaiset ovat myös toivoneet että hallitus ei hylkäisi nuoria tässä taloustilanteessa mikä on

siinä mielessä meidän täytyy ottaa vakavasti jokaisen nuoren mahdollisuus päästä henkilökohtaiseen tapaamiseen eikä vain pyörittää heitä kuukaudesta toiseen puhelinvaihteen kautta varaamaan uutta aikaa

se on myös esimerkki siitä kuinka ahneella tavalla pystytään sumuttamaan kaikkia viranomaisia aloittamaan semmoista kaivostoimintaa jolla ei ole tulevaisuutta eikä menestystä

pelkästään tällä kokemuksella meidän täytyisi varmaan ensi hallituskauden aikana pohtia sitä tulisiko kaivostoiminta kokonaisuudessaan jos ei niin ainakin osittain ottaa valtion haltuun

meidän tulisi ottaa mallia ruotsista jossa kaivosteollisuus tuottaa heille kuitenkin verotuloja eikä antaa kaivosteollisuuttamme pelureitten käsiin jotka tuovat meille siitä vain kustannuksia

kiitos

siinä mielessä tämä on tärkeä asia nytten sosiaali ja terveysvaliokunnassa ottaa vakavasti ja pohtia sitä että kaikissa tiloissa joissa on alaikäisiä lapsia tupakointi olisi kielletty mikäli se tapahtuu lapsen läsnä ollessa

tänään se taitaa kuulua jotenkin näin että on lottovoitto että suomessa saa kansalaisuuden näin heppoisin perustein

suomen kansalaisuuden tulisi olla palkinto sopeutumisesta yhteiskuntaan eikä automaatio lähes kenelle tahansa sitä hakevalle

meidän täytyy tukea niitä ihmisiä jotka haluavat päästä tupakoinnista eroon ja tämä hallituksen esitys konkreettisesti ottaa kantaa siihen tämän sähkösavukkeen muodossa

suomen kansalaispolitiikkaa on syytä jokaisen pitää hiukan liberaalina sillä meillä on erittäin suopeat säädökset kansalaisuuden saamiseksi

pidän kuitenkin kaikkein huolestuttavimpana sitä että me emme kiinnitä riittävästi huomiota siihen että maahanmuuttajalla saattaa olla myös rikostaustaa

suomen kansalaisuuden myöntämisessä tulisi kiinnittää huomiota rikostaustaan sillä jos rikostaustaa on olemassa niin se ei välttämättä jää siihen etteikö sitä rikostelua tapahdu myös suomessa pysyvänä kansalaisena ollessa

itse olisin jopa niin tiukkaa lainsäädäntöä odottamassa että törkeiden rikoksien tekijät tulisi aina lähtökohtaisesti karkottaa suomesta ja heidän kansalaisuutensa poistaa

toki tässä lakialoitteessa on hyvää se että lähdetään liikkeelle siitä että jos törkeisiin rikoksiin kuuluvaan terrorismirikokseen syyllistytään niin silloin automaattisesti kansalaisuus poistetaan

mutta kun tiedetään että törkeitä rikoksia ovat muun muassa myös tappo tai törkeä pahoinpitely tai raiskaus olisi syytä myös tulevaisuudessa harkita kansalaisuuden poistamista niiltä osin jos se on mahdollista varsinkin henkilöiltä joilla on kaksoiskansalaisuus